se tarkoittaa sitä että vaikka puheissa suomalaisen ruuantuotannon metsätalouden ja energiantuotannon tukijoita riittää niin silloin kun poliittisia valintoja tehdään niitä puolustajia on liian vähän

muutoin tähän isoon linjaan

nyt on ilmennyt että tämä investointi on vähän suurempi eli kyse on vain siitä että se noin pari miljoonaa löydetään siihen aikaisempaan päätökseen lisää rahaa ja tämä investointi voidaan toteuttaa

kyllä tämä keskustan malli jossa me ajamme mittaluokaltaan hallitukseen nähden aivan eritasoista uuden kasvun rahastoa tarvittaisiin aivan välttämättä ja tarvittaisiin myöskin infra oy joka omistaisi jatkossa fortumin jakeluverkostoa pitäisi sen suomalaisissa ja pitkälti valtiollisissa käsissä ja pystyisi toteuttamaan erilaisia infrahankkeita nykyistä paremmin

arvoisa puhemies

tämä näkyy voi sanoa pitkästä aikaa kaikista selvimmin nykyisen hallituksen leikkauspäätöksissä ja niissä käytännön toimissa millä kohdellaan maa ja metsätalousministeriön pääluokkaa

minä toivon että te pitäisitte kiinni siitä linjasta mikä tehtiin edellisessä hallituksessa jossa myös rkp oli mukana sitä päätöstä tekemässä ja osoittaisitte pohjoissuomalaisille että ei sentään kaikilla hallinnonaloilla muuteta päätöksiä kun hallituspohja vaihtuu ettei kaikessa muuteta päätöksiä

jos te aidosti haluaisitte kantaa huolta heikoimmista kunnista syrjäisistä kunnista niin te ette olisi toteuttaneet muun muassa seuraavia päätöksiä

päinvastoin kuin miten maailmalla trendit etenevät meillä ei riittävällä tavalla haluta turvata ruuantuotannon kannattavuutta jatkamisedellytyksiä nuorille yrittäjille eikä sitä tulevaisuutta mikä olisi myöskin kansallisesti järkevä varmistaa omavaraisen maatalouden ja maataloustuotannon hyväksi eikä myöskään energiapolitiikassa

tämä olisi tärkeä päätös jota arvostaisimme suuresti ja odotamme että näin tehtäisiin pidettäisiin jatkumaa näissä päätöksissä myös tällä kaudella

kunpa te olisitte keskittyneet parantamaan ja lisäämään näitten seutujen elinvoimaa elinkeinorakennetta ja muuta valtion toimenpidettä jolla näitä seutuja olisi saatu nousuun

aikaisemmin sielläkin on kannettu huolta infran kunnosta ja niistä toimintaedellytyksistä mitä se luo myöskin esimerkiksi biotalouden hyödyntämismahdollisuuksiin

biotaloushan on varmastikin meidän luontainen vahvuus jossa meillä on paljon mahdollisuuksia tuoda työpaikkoja koko suomen alueelle eri puolille maata maakuntia myös maaseudulle ja tässä mielessä tämä tavoite on keskustalle myöskin monessa mielessä äärettömän tärkeä aloite

on oikeastaan hyvin surkuhupaisaa että montaa kuukautta ei ehtinyt kulua siitä kun tämä sali yksimielisesti linjasi suomen energiapolitiikkaa myös uusiutuvan energian metsäenergian osalta mutta nyt meillä on käsittelyssä budjettiesitys joka merkittävällä tavalla heikentää voimavaroja ja sitä kautta edellytyksiä saavuttaa uusiutuvan energian lisäystavoitteita

sen verran minäkin haluan kommentoida

näitten peruspalveluitten osalta keskustan maakuntakotikunta malli on saanut hyvin laajaa asiantuntijoitten tukea ja itse toivon että hallitus tässä ennen kuin se ajaa täysin kaaokseen tätä sosiaali ja terveystoimen järjestämistä tarttuu tähän malliin ja voidaan yhteistyössä rakentaa monien vaalikausien yli ulottuva sosiaali ja terveydenhuollon järjestäminen ja sitä kautta edellytykset myöskin niitten lähikuntien kotikuntien selviytymiseen muitten palvelutehtävien osalta

erityisesti mineraalien kasvava kysyntä maailmalla merkitsee sitä että jos toimintaedellytykset olisivat kunnossa niin kyllä suomalaisella maaseudulla olisivat hyvät näkymät ja hyvän tulevaisuuden edellytykset

valtion velkaantumisen taittaminen on sipilän hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä ja se on tärkeä tehtävä juuri sen takia että siinä on kyse meidän lastemme ja lastenlapsiemme tulevaisuudesta jätämmekö entistä suuremman velkataakan heidän maksettavakseen ja entistä korkeamman veroasteen maksettavakseen

tässä mielessä todellakin pitää valittaen todeta että ne monet sinänsä hyvätkin kirjaukset hallitusohjelmassa eivät voi toteutua maa ja metsätalouden tai energiapolitiikan osalta kun nämä resurssileikkaukset ovat olleet väärän suuntaisia

eli tässä siirryttäisiin enempi tähän eurooppalaiseenkin suuntaan jossa raskaat tehtävät kustannuksia aiheuttavat tehtävät ovat alue tai maakuntatasolla ja näillä kunnilla on sitten vähemmän tehtäviä mutta se identiteetti ja demokratia ja kaikki muu toimivat siellä paikallistasolla

se merkitsee valitettavasti sitä että jokainen suomalainen joutuu tavalla tai toisella osallistumaan tähän talouden sopeuttamiseen ja tietysti ne suhteessa enemmän jotka enemmän ovat saaneetkin näitä tulonsiirtoja ja muita

keskusta tulee käyttämään kaiken sen parlamentaarisen voiman ja keinot mitä meillä on suomalaisen maaseudun ja ruuan ja puuntuotannon turvaamiseksi mutta eivät meidänkään voimamme yksin riitä vaan tähän tarvittaisiin nyt myöskin käytännön tasolla kaikkia niitä tahoja jotka tuolla kentillä puhuvat hyvän asian puolesta

meidän vastalauseessamme kiinnitetään huomiota siihen että meidän pitäisi näitä leikkauksia mitä hallitus esittää kompensoida jotta maatalouden kannattavuudesta voitaisiin huolehtia

on hyvä että tällä hallituksella ei ole edellisen hallituksen tavoin ohjelmassa mitään ylhäältä päin saneltuja kuntakarttoja tai erilaisia selvityksiä jotka ovat vieneet erittäin paljon kuntapäättäjien ja virkamiesten voimia

kolmas mielestäni huomiota liian vähän saanut kokonaisuus on kasvua vauhdittavat kärkihankkeet

maatalouden kehittämisrahasto on ollut maatalouden rakenteen kehittämisessä äärettömän tärkeä rahasto ja me kokeneemmat edustajat muistamme että nykyisellä ministerillä oli tärkeä rooli kun vanhasen kakkoshallitusta muodostettiin olla keskustan tukena varmistamassa makeran toimintaedellytyksiä mutta nyt täällä on suuri uhka että makeraa ajetaan alas ja siirrytään vuosittain budjettimäärärahojen armoille siinä minkälaisia investointeja voidaan maata loudessa hoitaa ja miten pystytään turvaamaan myöskin tuotannon kehittämistä ja jatkajien toimintaedellytyksiä

täällä on niitä vähätelty mutta kyse on monessa tapauksessa muutosrahasta jolla voidaan aikaansaada uutta toimeliaisuutta ja uudistuksia erilaisiin voi sanoa rakenteisiin jotka kaipaavatkin tuulettamista

arvoisa rouva puhemies

suomen velkaantumiskehityksen pysäyttämiseksi ja suomen talouden kasvuun saamiseksi tarvitaan useita eri toimenpiteitä

vaikka lain tavoite on hyvä turvata palvelut koko maan alueella niin tässä tulee kuitenkin tämä taloudellinen realiteetti että kun kermankuorijat vievät parhaan bisneksen itellalta niin itellalla ei käytännössä ole voimavaroja pitää lain edellyttämällä tavalla palveluita haja asutusalueilla

valtionosuusuudistus on voisi sanoa lähes mahdoton tehtävä jos aikoo kaikkien kannalta optimitulosta aikaansaada se pitää rehellisesti sanoa

hallituksen keinovalikoimassa on kolme isoa kokonaisuutta joiden yhteisvaikutuksen toivotaan johtavan parempaan talouskehitykseen ja suomen hyvinvointiyhteiskunnan perustan ja palveluitten turvaamiseen

tässä mielestäni on tärkeää että tätä resurssia ohjataan myöskin maaseutu suomeen sen takia että tämä kytkeytyy hyvin vahvasti biotalouden voimavarojen hyödyntämiseen joka on suomen talouden nousun kannalta äärettömän keskeinen asia

tämä on strategisessa mielessä yksi suurimpia heikkouksia tässä maa ja metsätalousministeriön ja hallitusohjelman osalta yksi suurimpia heikkouksia

se on se peruspihvi

se on täysin oikea linjaus

ja sen takia eduskunnan pitää muuttaa tätä lakiesitystä niin että tämä kannattamattoman toiminnan valtiontuki määritellään etukäteen että yhtiö tietää mitkä ovat ne pelimerkit

nämä kolme kokonaisuutta ovat nyt käsittelyssä olevat kustannuskilpailukykyä vahvistavat toimenpiteet sitten eilen käsitellyt menosopeutustoimet ja kasvua tukevat kärkihankkeet

me olemme kiinnittäneet huomion myös neuvonnan määrärahoihin

on käsittämätöntä että tilanteessa jossa viljelijöitten osaamista ammattitaitoa uuden teknologian hyödyntämistä pitäisi edistää siellä neuvonnalta vedetään aivan kohtuuttomalla tavalla resursseja alas

täällä edellisessä puheenvuorossa kyseenalaistettiin edustaja anderssonin toimesta suomen hintakilpailukyky ja esitettiin että se on parempi kuin ruotsissa tai saksassa mutta tätä on vaikea uskoa koska suomen vienti näihin kahteen maahankin verrattuna ei vedä vastaavalla tavalla ja se reaalielämässä kertoo siitä että meidän tuotteemme eivät käy riittävästi kaupaksi ja meillä ei ole riittävää kilpailukykyä joka on nyt saatava kuntoon

me kannamme huolta koko suomesta ja sen takia myöskin paliskuntain yhdistyksen toimintaedellytyksistä

tärkeää on myöskin että byrokratian karsiminen ja erilaisten normien ja säädösten ajantasaistaminen ohentaminen saatetaan päätökseen koska tähän liittyy kansalaisten kannalta yrittäjien kannalta ja viljelijöitten kannalta paljon sellaista joka tuo myöskin henkistä kuormaa

se on vain näin että joku perälauta siinä pitää olla

nyt kun meillä on tämä sonera keissi tiedossa ministerillä erityisen hyvin ja meillä kaikilla niin eihän meidän toista virhettä pidä tehdä peräjälkeen

oppositio on täällä sanonut että pitäisi odotella ja katsella ja ei saisi tehdä mitään voimakkaita ratkaisuja ja nyt kun on monia puheenvuoroja tässä kuullut niin mitään konkreettista esitystä ei opposition puolelta ole valitettavasti tullut ei mitään

tarvitaan sitä

ja nyt erityisesti katse kääntyy kokoomuksen suuntaan jossa on perinteisesti ollut lievää ymmärtämystä maa ja metsätaloutta kohtaan ja tietenkin vasemmalle puolelle että niitä kovimpia rajuimpia leikkauksia ei nyt ihan oikeasti toteutettaisi mitä te monta kertaa olette ajaneet

ne ovat sellaisia sinänsä hyviä sanoja kuin osaaminen ja koulutus ja vienti ja niin edelleen mutta millä tavalla sitä kilpailukykyä sitten parannetaan tässä

tässä mielessä onkin toivottavaa että työmarkkinajärjestöt käyttävät tämän mahdollisuuden tuoda pöytään omia mitattavia esityksiään joilla samaan lopputulokseen päästään ja nyt punnitaan tämä meidän järjestelmämme toimivuus

tämä linjaus on sillä tavalla merkittävä että se pudottaa pohjan pois vihreitten biotalouspuheilta koska jos tärkein raaka aine suljetaan pois lisäkäytöstä niin silloinhan pohja on pois

jos hallitus ei olisi tehnyt esityksiä niin opposition puolelta sanottaisiin että miksi hallitus ei tee mitään miksi te ette tee mitään kun talouskasvua ei synny työttömyys pahenee ja meillä on kaikella tavalla pudotus käynnissä

sehän kertoo juuri siitä miten meillä on nyt poikkeuksellisen herkällä korvalla kansalaismielipiteitä kuunteleva pääministeri ja hallitus

mutta ymmärrän sen että kun ei muuta kritiikin kohdetta ole tullut niin nyt tätäkin on sitten kritisoitu että kun on kuunneltu kansalaisia niin sekin on väärin

kuten sanoin nyt tämä käsittelyssä oleva kokonaisuus on yksi mutta nämä menosopeutustoimet joissa joudumme tekemään vaikeita ratkaisuja ovat toinen iso kokonaisuus julkisten menojen kasvun hillintä ja siellä on tietenkin myös näitä rakenteellisia uudistuksia kuten sote ratkaisu joka pitää tällä kaudella saada vihdoin päätökseen kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsiminen erilaisen byrokratian keventäminen ja niin edelleen

sen johdosta suomi on menossa tähän talouden taantumavaiheeseen paremmassa kunnossa kuin monet monet muut maat euroopassa taikka maailmalla

tässä mielessä täytyy hivenen ihmetellä oppositiopuolueitten sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton lääkkeitä tähän tilanteeseen

arvoisa puhemies

finanssivalvonnan antamien selvitysten mukaan meidän pankkien tilanne on voi sanoa euroopan ja maailman mittakaavassakin sellainen että pankit pystyvät hoitamaan yritysten ja kotitalouksien rahoitushuollon hyvin ja se on tietenkin myönteinen asia siis aivan toisenlainen tilanne kuin edellisen talouslaman aikaan

sieltä on esitetty hyvin summittaisia miljardiesityksiä jotka pitäisi ikään kuin silmää räpäyttämättä markkinoille kohdentaa miettimättä tarkemmin mitä näitten miljardien käyttötarkoitus taikka työllisyysvaikutukset olisivat

ne muutosrahat joilla saadaan tätä konetta tehokkaammaksi ja toimivammaksi ovat tärkeitä tässä kokonaisuudessa

tässä mielessä voi antaa täyden tuen vanhasen kakkoshallituksen linjalle joka määrätietoisesti tähtää siihen että suomi omilla toimillaan pyrkii varmistamaan pankkijärjestelmän toimivuuden ja rahoitusjärjestelmän toimivuuden

mutta sen toiveen talousvaliokunta on esittänyt ja laajemminkin että tätä globaalia valvontaa ja ohjeistusta ja säätelyä tarvitaan lisää

eli tätä pitää katsoa kokonaisuutena ja tässä mielessä toivoisi että opposition puolelta viimeistään nyt huomenna kun budjettikeskustelu jatkuu olisi vähän kättä pidempää ainakin niitä suuntaviivoja vähän enemmän mitä aiotaan tehdä ja mitä hyväksytään kun nyt on ollut tällainen ei liike

suomeksihan se tarkoittaa sitä että te vastustatte tuhansien jopa kymmenien tuhansien uusien työpaikkojen synnyttämistä suomeen kun me nimenomaan tarvitsemme työpaikkoja ja tarvitsemme sellaisia työpaikkoja joille on kysyntää

oppositio on tällä hetkellä niin kuin voi sanoa historiankin valossa poikkeuksellisella tavalla poteroihin asemoitunut ei liike ja toivon mukaan sieltä poteroista nyt jollain tavalla pääsette kaivautumaan pois

toivon mukaan näitä säädöksiä saadaan aikaan jotta nyt koetulta voitaisiin välttyä jatkossa

on ymmärrettävää että opposition puolella on vaikeuksia hyväksyä hallituksen hyviäkin esityksiä

tässä tapauksessa tämän lakiesityksen tavoitteena on antaa varmistus sille että jos olisi tarvetta pääomatukeen niin sitä olisi saatavilla mutta nyt niitten selvitysten mukaan mitä talousvaliokunta on saanut tällaiseen tukeen ei ole tarvetta

mutta vielä kerran oli yritän hillitä itseäni sanomasta että oli järkyttävää kuulla tämä mutta en sano niin vaan sanon vain että yllätyin

toisaalta ne toimet joilla lisätään kansalaisten ostovoimaa ja kulutusmahdollisuuksia ovat oikeaa talouspolitiikan linjaa

tässä meillä on filosofinen ja aatteellinen ero

vaikka tietenkin voi keskustella siitä olisiko verotuksen kevennystä pitänyt jaksottaa enemmän minusta on hyvä että suomen hallitus ei kerralla laita kaikkea elvytysvaraa jo ensi vuoden alun budjettiin vaan varautuu siihen että tämä talouden taantuma on varmasti pitempikestoinen ja useammalle vuodelle tarvitaan veronkevennysvaraa ja investointivaraa

siitähän tässä on kyse koska ei kaikilla ole samoja edellytyksiä kehittää hyvää kuntataloutta tai elinkeinoelämää kun on niin paljon erilaisia lähtökohtia

yrittäkää ymmärtää kokoomuksessakin tämä tosiasia ja kantakaa huolta koko suomesta niin kuin joskus olette vastuu tuota niva oli varma vaaliohjelmassakin kertoneet

sanoin että suomessa toimivat pankit hyvin ja tämä sanomani perustuu siihen tietoon ja aineistoon mitä talousvaliokunta on saanut finanssivalvonnalta

meidän pitää luottaa tähän omaan järjestelmäämme kun meille on vakuutettu että näitten selvitysten mukaan ja niitten tietojen mukaan meidän pankkijärjestelmämme on olosuhteisiin nähden varsin hyvässä tilanteessa

kun tähän vielä liitetään hallituksen ohjelmassa oleva sosiaaliturvan kokonaisuudistus jota valmistellaan laajapohjaisessa komiteassa niin voi sanoa että tämä vanhasen kakkoshallitus tulee jättämään hyvin vahvan sosiaalisen ulottuvuuden ja leiman suomalaiseen yhteiskuntaan ja siinä mielessä toteuttaa niitä tärkeitä periaatteita joita pitääkin yhteiskuntapolitiikassa olla elikkä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämisen

se on tärkeää sen takia että suomalaisten yritysten pk yritysten ja kaikkien yritysten rahoitushuolto pystytään varmistamaan

nyt tarvitaan investointeja tarvitaan kotitalouksien investointeja ja yritysten investointeja joita julkinen valta tukee muun muassa vientitakuujärjestelmillä yritysrahoitusjärjestelmillä ja mittavilla elvytystoimenpiteillä

jotta tähän päästään niin pitää huolehtia siitä että talouden kasvun ja talouden toimeliaisuuden edellytyksiin suunnataan riittävästi erilaisia toimenpiteitä

tästä syntyy hyvä kokonaisuus mutta tällaisen talouden paniikkitilan lietsominen ei ole kenenkään etu ei myöskään opposition etu pitkällä tähtäimellä

aina pitää olla edullisinta työn vastaanottaminen ja turvaverkoston pitää sitten täydentää sitä työtehtävästä saatavaa ansiotuloa

siellä ei nähty hallituksen esityksessä mitään hyvää ja tässä mielessä kun katsotaan tätä kokonaisuutta eilistä keskustelua ja tämän päivän keskustelua niin selkeämmin vaihtoehdot esiin se on minun toiveeni

nämä tulevat taantuma ajat ovat haaste suomalaiselle yhteiskunnalle ja sen takia tarvitaan paljon yhteistyötä tarvitaan työmarkkinoitten ja hallituksen yhteistyötä jota vanhasen hallitus on hyvin ansiokkaasti edistänyt

nyt kun kunnissa uudet valtuustot aloittavat toimintansa niin on tärkeää että kunnat hakevat myös omat toimintastrategiansa siinä mitenkä palvelujen tuottavuutta vahvistetaan ja miten turvataan kuntalaisten palvelut hyvin haasteellisissa oloissa kun yleinen talouskasvu ei enää ole tukena ja turvana niin kuin on vuosia ollut vaan meidän täytyy löytää kunnallissektorille lisää tuottavuutta ja löytää ratkaisuja joilla palvelut tuotetaan aina tehokkaimmalla mahdollisella tavalla

kun te arvostelette hallitusta inflaation korottamisesta ja kun hallitus esittää ruokaveron alentamista joka alentaa inflaatiota niin teillä on tämä aika suuri ristiriita

ruokaveron alentaminen alentaa inflaatiota ja parantaa pienempituloisten ostovoimaa suhteessa enemmän ja meillä ei ole mitään perustetta pitää suomessa ruokaveroa yli kaksinkertaisena euroopan maihin verrattuna

mitä tulee elvytystoimiin niin on parem pi että ne suunnitellaan ja harkitaan yhdessä työmarkkinajärjestöjen ja eri teollisuudenalojen kanssa missä saadaan paras vaikutus työpaikkojen aikaansaamiseksi ei sillä tavalla että täällä käydään huutokauppaa

ei tämä ole vastuullista talouspolitiikkaa vaan kyllä se lähtee siitä että haetaan parhaat ratkaisut missä rahan määrän suhteessa saadaan parhaat työllistämisvaikutukset puhujalistaan edustajan

m poissa edusti avec

arvoisa puhemies

ensinnäkin yleisesti voi sanoa että hallinnonalalla monet asiat näyttivät olevan paremmin kuin jokunen aika sitten mikä on tietysti myönteinen kommentti istuvalle ministerille

tuntuu siltä että oppositio haluaa tietoisesti erottaa kuntatalouden ja valtiontalouden vaikka kyse on kuitenkin kokonaisuudessaan siitä samasta julkisesta rahasta jolla hyvinvointiyhteiskunnan perusta ylläpidetään

arvoisa herra puhemies

tässä alkuiltapäivän debatissa vähän liikaa keskityttiin menneeseen ja liian vähän tulevaisuuteen

nyt olemme siinä talouden tilanteessa suomen valtiona ja myöskin julkisena sektorina laajemminkin että enemmän pitäisi katsoa millä keinoilla suomi yhteisesti selviytyy

valiokunta pitää saamansa selvityksen perusteella myönteisenä että eduskunnan aiempien linjausten mukaisesti poliisin talous on saatu hallintaan eikä kentällä operatiivisissa tehtävissä toimivien poliisimiesten määrä vähene

me kaikki kuntapäättäjät tiedämme sen

keskustan tavoitteena on rakentaa oma suomen selviytymis ja pelastusohjelma joka sisältää monia toimenpiteitä miten yhteiskuntarakennetta uudistetaan tuottavuutta parannetaan ja ennen kaikkea pystytään saamaan uusia työpaikkoja aikaan

mutta täytyy myös hyväksyä se tosiasia että jos emme pysty vaikuttamaan kuntien menokasvun hillintään ei meillä valitettavasti taida rahat riittää ei valtion eikä kuntienkaan puolella

valiokunta pitää välttämättömänä että kun jatkossa ensi vuoden alusta siis liikkuva poliisi yhdistetään että hän normaali muu muutoin olisi laitokseen minä tähän muuhun poliisilaitokseen uudistuksessa varmistetaan vähintään nykyisin voimavaroin raskaan liikenteen valvonnan erityisosaaminen ja siihen liittyvän koulutuksen säilyminen